tämä johtuu siitä että nykyinen lainsäädäntömme takaa liian vahvan suojan velkojalle

voitaisiin aloittaa vaikka siitä etteivät perintäkulut saisi koskaan ylittää alkuperäisen velan määrää ja että pääoman ylittävältä osalta velkojen perimiskuluista vastaisi velkoja itse

nämä voivat olla velalliselle itse asiassa vielä suurempi ongelma kuin pienlainayrityksen ja perintäyrityksen perimät kulut mikäli otetaan huomioon muun muassa haastehakemuksesta ja velkomustuomioista aiheutuvat kustannukset

ensimmäisenä pienlainatoiminnan alistamista finanssivalvonnalle toiseksi niin sanotun positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa ja kolmanneksi riidattomien velkomusasioiden siirtämistä suoraan ulosottoon

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä pienlainoille ei ole olemassa korvaavaa rahoitusmuotoa joten niiden kieltäminen johtaisi tilanteeseen jossa lyhytaikaisen nopean rahoituksen saaminen olisi käytännössä mahdotonta

arvoisa puhemies

yhteiskuntamme huono taloudellinen tilanne ulottuu myös kuntatasolle jolloin vaarana on se että monet kunnat saattavat pelkkien lisävaltionosuuksien toivossa säätää kuntansa kaksikieliseksi

arvoisa herra puhemies

kieltovimmassaan kansanedustajat kokoomuslaisten johdattamana ovat unohtaneet täysin ne tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset jotka ovat joskus käyttäneet pienlainoja pienen akuutin rahantarpeen täyttämiseen

täytyy ymmärtää että pienlainoja käyttävät aivan tavalliset ihmiset kaikista ikä ja yhteiskuntaluokista

närpiön lisäksi luodon kunnanjohtajan laskelmien mukaan luoto tulee menettämään noin miljoona euroa valtionosuuksia jos kunta jatkaa yksikielisenä

arvoisa puhemies

haluan vain todeta tähän lyhyesti ja ytimekkäästi oman kantani eli sen että kannatan tätä edustaja soukolan tekemää erinomaista lakialoitetta

suomen vankilat ovat pullistelleet jo useiden vuosien ajan ulkomaalaisista vangeista

omissa kannanotoissani olen ehdottanut aiemmin kyseisestä järjestelmästä luopumista ja siirtymistä pääasiassa jokaisen kansalaisen vapaaehtoisuuteen perustuvaan kehitysapumaksuun

koska tämä perussuomalaisten erinomainen esitys tuntui saavan osakseen suurta kritiikkiä täällä salissa ajattelin tässä omassa puheenvuorossani keskittyä pohtimaan sitä millä tavalla tätä nykyistä kehitysapujärjestelmää voitaisiin saattaa järkevämmälle tolalle

suomen valtion tehtävänä ei ole suinkaan toimia ulkomaalaisten kriminaalien turvasatamana vaan pikemminkin sen tulee toimia lain ja yleisen järjestyksen takaajana yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

ei ole myöskään suomalaisten veronmaksajien etujen mukaista että suomen valtion toimesta säilötään ja elätetään ulkomaalaista rikollista ainesta

lisäksi ongelman muodostaa se että mikäli köyhään maahan virtaa jostakin tietystä lähteestä liiaksi helppoa rahaa vastaanottajamaan tuottava talous näivettyy ja maahan syntyy lisää korruptiota

jatkan vielä tuohon aikaisempaan puheenvuoroon sen verran että mielestäni järkevintä varsinkin näin huonoina taloudellisina aikoina olisi pyrkiä pikemminkin vähentämään kaksikielisten kuntien määrää eikä lisätä niitä

yksi merkittävä ongelma nykyisessä ulkomaalaislaissa on se että hallinto oikeuksille sekä karkotuspäätöksiä tekeville viranomaisille on annettu liikaa tulkintavaltaa sen suhteen voidaanko ulkomaalainen tiettyjen ehtojen täyttyessä karkottaa takaisin kotimaahansa

olen varma siitä että tulkkauspalveluihin siirtyminen olisi aivan varmasti kustannustehokkaampi ja inhimillisempi ratkaisu tähän ongelmaan kuin koko suomen pitäminen kaksikielisenä

kehitysyhteistyötä tulisi ajatella siitä näkökulmasta että mikäli annamme tukea köyhille maille ei antamamme tuen pitäisi lähtökohtaisesti olla vastikkeetonta

kuntien kaksikielisyyden aiheuttamia kustannuksia voitaisiin pitää tiukemmin kurissa tarjoamalla suomea osaamattomille ruotsinkielisille samanlaisia tulkkipalveluita kuin tällä hetkellä tarjotaan esimerkiksi suomea osaamattomille maahanmuuttajille

arvoisa puhemies

uskon että suomalaisten veronmaksajien etu ja tuettavien kehitysmaiden etu voivat kulkea käsi kädessä jos toiminta olisi voimakkaammin yhteistyöpohjaista

koko suomen pitäminen keinotekoisesti kaksikielisenä on kustannussyistä huono vaihtoehto sillä ruotsinkielisten palvelut voidaan turvata myös näillä edellä mainituin keinoin

löperöä karkotuspolitiikkaa käyttävät hyväkseen myös niin sanotut ihmisoikeusjärjestöt ja aktivistit jotka valitustehtailun ja sentimentaalisten nyyhkytarinoiden tuomisella julkisuuteen pyrkivät viimeiseen asti estämään paatuneimmankin ulkomaalaisen rikollisen poistamisen maastamme

tällä haluan arvoisa puhemies tuoda esille sen ja vastata edustaja väätäiselle että kyllä tällaiselle pienelle kielivähemmistölle aivan varmasti nämä tulkkauspalvelut saataisiin järjestymään

arvoisa puhemies

tämä yleisradion monikulttuurisuusagenda palvelee nimenomaan teidän poliittisia ja ideologisia päämääriänne

eli tämä olisi mielestäni varmasti järkevä ja vakavasti harkittava ratkaisu tähän ongelmaan ja toivon että sitä harkitaan tulevaisuudessa vakavasti

kehitysmaissa on avautumassa suuret markkinat innovaatioille jotka auttavat ratkaisemaan muun muassa luonnonvarojen käyttöön energiaan ruuantuotantoon koulutukseen rakentamiseen veteen ja sanitaatioon liittyviä tarpeita

kuten edustaja halla ahon lakialoitteessa mainitaan ulkomaalaislakia tulisi muuttaa maasta karkottamisen perusteiden osalta siten että muotoilu voidaan karkottaa muutetaan muotoon karkotetaan

nyt on puolusteltu tätä monikulttuurisuusagendaa sillä että monikulttuurisuus on suomessa vallitseva asiantila

jos kaikki suomen kunnat keksisivät talousvaikeuksissaan muuttua kaksikielisiksi ja pääsisivät rahanjaon piiriin tästä laista tulisi valtiolle valtavat kustannukset

no miten te näette kun sanotaan sosialistisissa maissa että sosialismi on se vallitseva tila ja sillä linjalla pitää mennä

arvoisa herra puhemies

tällä lakimuutoksella ei vielä yksin korjattaisi kaikkia nykyisen ulkomaalaislain sisältämiä huonoja linjauksia mutta tämä olisi kuitenkin merkittävä askel oikeaan suuntaan

suomalainen metsäläisyys maaseutuelämä ja ekologisuus ovatkin tarjonneet perustan luontoa ymmärtävälle ja sitä kunnioittavalle elämäntavalle myös tänä päivänä

itse peräänkuulutan sitä että kyllä ylen tiedonvälityksen ja ohjelmatarjonnan tulee olla neutraalia objektiivista ei ajaa mitään tiettyä ideologiaa kuten monikulturismia tässä tapauksessa

yleisesti olen sitä mieltä että ulkomaalaislaki tarvitsisi pikaisesti kokonaisuudistusta ja sen myötä tiukennuksia joilla tukittaisiin lainsäädännöstä löytyvät porsaanreiät sekä taattaisiin laadultaan parempi ja määrältään alhaisempi maahanmuutto suomeen

valitettavasti kuitenkin myös tänä päivänä maassamme jatkuvasti kiihtynyt keskittämispolitiikka ja kaupungistuminen sekä lisääntyvä kulutushedonismi ovat johtaneet yhteiskunnassamme siihen että nykyisin yhä harvemmat ovat enää tekemisissä maaseudun ja elämän perusedellytysten kanssa

monikulturismilla tarkoitan sitä että edistetään massamaahanmuuttoa ja puhutaan monikulttuurisuudesta pelkästään positiiviseen sävyyn

suomessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen mihin projekteihin tarvittavat hankinnat suuntautuvat ja mistä asiantuntijat hankitaan

kysynkin onko meillä todellakin varaa tällaiseen

tämä tarkoittaa sitä että meidän tulee valikoida yhteistyömme kohteiksi sellaiset hankkeet joihin omalla teollisuudellamme ja yrityksillämme on tarjottavana kilpailukykyisiä tuotteita ja joiden toteuttamiseksi tarvittavaa asiantuntemusta on saatavissa suomesta

tärkeänä osana tähän kuuluvat muun muassa puhtaan ruuantuotannon tukeminen sekä omavaraisen hajautetun energiatuotannon lisääminen ja biotalouden kehittäminen

arvoisa puhemies

suomalaiset yritykset olisikin hyvä saada yhteistoimintaan kehitysmaiden asukkaiden ja yritysten kanssa nimenomaan asianomaisen kehitysmaan elinkeinoelämän kehittämiseksi

meidän tulee päättäväisesti suojella maaseutuelämää paikallista identiteettiä ja tätä arvokasta kansallista erityispiirrettämme

samaan aikaan henkilökohtaisten uskomusten ja tapojen harjoittaminen ei saa kuitenkaan vaarantaa suomen kansallista identiteettiä eikä väestön enemmistön tahtoa vaalia omia kulttuurisia juuriaan

lisääntyvä kansainvälisyys massamaahanmuutto sekä sen mukanaan tuoma haitallinen monikulttuurisuuskehitys ovat tehneet isojen kaupunkien useista koululaitoksista sosiaalisten konfliktien kasvualustoja

tällöin ongelmien keskiössä ovat olleet toistuvasti muslimitaustaisten yksilöiden sekä heitä tukevien monikulttuuriviranomaisten vaatimukset kitkeä kouluista kevät ja joulujuhlien kaltaiset traditiot jotka ammentavat sisältönsä suomalaisesta kulttuuriperimästä

vaikka kyseisissä tapahtumissa saattaisi olla kristillisyydestä kumpuavia elementtejä ei niitä voida pitää uskonnon harjoittamisena perustuslakivaliokunnan tuoreen lausuman perusteella

arvoisa herra puhemies

kuten edustajakollega saarakkala lakialoitteessaan toteaa suomi ei väestödemografisia tunnusmerkkejä ja maamme kansallista identiteettiä tarkastelemalla ole monikulttuurinen valtio

tällä salilla on nyt mahdollisuus tehdä perustavanlaatuinen yhteiskunnallinen käännös hyväksymällä tämä käsittelyssä oleva lakialoite jonka myötä suomen säilyminen suomalaiskansallisena valtiona tulevaisuudessa olisi turvattu

arvoisa herra puhemies

olisi toivottavaa että erityisesti valiokunnan puheenjohtaja ja myös muut jäsenet pääsisivät silloin tänne paikalle kun tätä tärkeää asiaa täällä käsitellään

nyt ei tässä vaiheessa tästä mietinnön sisällöstä vielä sen enempää mutta kannattaa kiinnittää erityistä huomiota näihin asioihin mitä edustaja ruohonen lerner nosti tässä edellä esille

edustaja jungner toi tuossa esille aikaisemmin sen että suorissa kansanäänestyksissä voisi olla vaarana se että tällainen niin sanottu enemmistövalta voisi johtaa vähemmistöjen aseman heikkenemiseen

mutta täytyy kuitenkin todeta se että nykyisinhän meillä tilanne on pikemminkin se että vähemmistöt yhdessä pienen eliitin kanssa sanelevat ne pelisäännöt joiden mukaan enemmistön tulee elää ja hyvänä esimerkkinä tästä voi mainita pakollisen ruotsin kielen opiskelun kouluissamme

sitten edustaja kontula tuossa totesi että suorassa demokratiassa eliitti voisi äänestyttää kansaa haluamistaan asioista

itse en jotenkin ymmärrä tätä logiikkaa tämän ajatuksen takana koska suoran demokratian järjestelmässähän homma menee niin että merkittävä määrä tavallisia kansalaisia laittaa allekirjoituksensa näihin aloitteisiin ja hanke menee sitä kautta eteenpäin eli kyseessä ei ole minkään pienen eliitin projekti

arvoisa herra puhemies

täällä edustaja ruohonen lerner nosti aikaisemmin esille kaupan liiton näkökannan

arvoisa puhemies

tämä olisi järkevä ja oikeudenmukainen päätös

edustaja rajamäki pyrki tuossa omassa puheenvuorossaan leimaamaan lakialoitteen tekijän ja sitä kannattaneet suomen sisun eduskuntaryhmän edustajiksi

edustaja rajamäelle tiedoksi että suomen sisulla ei ole omaa eduskuntaryhmää vaan lakialoitetta puoltaneet kuuluvat perussuomalaisten eduskuntaryhmään yhtä järkikokoomuslaista lukuun ottamatta

luulenkin että edustaja rajamäki taitaa olla vain kateellinen siitä että tämä kyseinen lakialoite tuli edustaja halla ahon kynästä eikä hänen omasta kynästään

edustaja hirvisaaren lakialoitteessa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta todetaan että nykyisessä lainsäädännössä ei edellytetä riittävästi hyvän hallintotavan mukaista avoimuutta eikä kuntien ja asukkaiden mielipiteen huomioimista vastaanotto tai järjestelykeskushankkeiden suunnittelu ja toteutusvaiheessa

voimassa olevan lain mukaanhan maahanmuuttovirasto voi aloittaa neuvottelut kansalaisjärjestöjen kanssa jos kunta ei ole halukas vastaanottokeskuksen perustamiseen

ei ole oikein että maahanmuuttovirasto voi perustaa vastaanottokeskuksia oman mielensä mukaan kunnan ja sen asukkaiden tahdosta riippumatta

tällä aloitteella muutettaisiin lakia siten että kunnan ja kuntalaisten mielipidettä ei voisi sivuuttaa vastaanottokeskusta suunniteltaessa ja perustamispäätöstä tehtäessä vaan kunnallinen päätöksenteko olisi huomioitava nykyistä paremmin

on pesty kalkitumaan lämpötila noin kello arvoisa puhemies

talousasiantuntijat ovat lähes yksimielisiä siitä että euron koossa pysyminen vaatii liittovaltiota velkojen yhteisvastuuta ja budjettivallan luovuttamista kauas brysseliin suomalaisten käsien ulottumattomiin

hyvää tässä aloitteessa on myös se että sillä rajattaisiin suojelua saavien ja sitä hakevien sijoittuminen vastaanottopalveluja tarjoavan kunnan sisälle

kysyisinkin arvoisalta pääministeriltä

millä tavalla te kommentoitte näitä asiantuntijoiden arvioita ja myönnättekö sen että hallitus on ajamassa suomea osaksi euroopan liittovaltiota

sanoitte että eun tulevaisuudesta on käytävä keskustelua mutta se on kuitenkin selvä että vaihtoehdot eun tulevaisuuden suunnasta alkavat kuitenkin käydä vähiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

näyttää siltä että edustaja rajamäki ei ole lukenut tätä edustaja halla ahon lakialoitetta kovinkaan perusteellisesti

lakialoitteessa nimittäin ei ole mitään mainintaa siitä että monikulttuurinen yhteiskunta olisi moniongelmainen yhteiskunta vaikka se sitäkin

roni keskustelu

näitä lukuja tarkastellessa ei voi kuin ihmetellä miksi meillä kaikki oppilaat ja opiskelijat pakotetaan opiskelemaan ruotsin kieltä aina peruskoulusta korkeakouluihin saakka

puhemiesneuvoston ehdotus on kyllä vain

pakkoruotsin luominen ja säilyttäminen on ollut rkpn ainoa yhteinen tavoite ja siinä se onkin pitkällä hallitustaipaleellaan onnistunut hyvin

tämä ei tarkoittaisi sitä että suomenruotsalaisten julkiset palvelut loppuisivat sillä maassamme kaikkien vähemmistöjen palvelut on turvattu lainsäädännöllä

on kuitenkin selvää ettei esimerkiksi kaikkien maamme terveyskeskuksissa työskentelevien suomalaisten tarvitse osata ruotsin kieltä pystyäkseen turvaamaan suomenruotsalaisten palvelut

on aivan selvää että ruotsin opiskelu vie ainoastaan tilaa muiden suomalaisille oikeasti tärkeiden kielten opiskelulta sillä ajalliset resurssit ovat rajalliset